aiemmin tässä eduskuntasalissa kuntatyöntekijät jo pikkunilkeiksi nimennyt soini aikoo siis siirtyä nyt sanoista tekoihin eli jakamaan irtisanomislappuja ja saa tukea gallupsuosikki keskustalta

nämä esitykset eivät toteudu

tämän vanhan opposition välikysymyksen keinoin mökin mummo ehkä saisi hieman nopeammin apua vaaratilanteessa ja vankiloihin tulisi lisää porukkaa kakkua lusimaan mutta yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ei paranisi koska rikollisuuden syntysyihin ei puututtaisi mitenkään

mitä pahaa nämä julkisen sektorin työntekijät ovat tehneet ansaitakseen tällaisen ajojahdin ja syyllisyyden maan talousongelmista

ei kai julkinen sektori romuttanut nokian matkapuhelinten myyntiä tai ajanut metalli ja paperiteollisuutta alamäkeen

oppivelvollisuuden jatkamisella sitoutetaan kuitenkin mukaan se osa nuorista joka muuten on vaarassa tipahtaa ulos yhteiskunnasta ja heidän syrjäytymisestään aiheutuvat suuret taloudelliset ja inhimilliset kustannukset on järkevää ehkäistä

samalla siis kun puolustamme poliisin resursseja me vasemmalla haluamme painottaa että yhteiskuntarauhaa ei turvata pelkästään poliisivoimin vaan tarvitaan huomattavasti laajempaa näkemystä ja keinovalikoimaa

miksi opettajien hoitajien poliisien keittäjien lumiaurakuskien pitää kantaa vastuu suomen elinkeinoelämän töppöilyistä

jos etsisi syyllistä suomen työllisyystilanteeseen ja talouden alamäkeen niin kannattaisi aloittaa helsingin etelärannasta

emme voi ymmärtää niitä nuorisovihamielisiä poliitikkoja jotka vastustavat tätä inhimillistä ja kansantaloudellisesti järkevää esitystä

arvoisa puhemies

olen varma että siellä tälläkin hetkellä jossakin kabinetissa elinkeinoelämän ahneet bonusherrat istuvat ja suunnittelevat jonkin tuotantolaitoksen siirtämistä ulkopuolelle antavat vinkkejä yritysten veronkiertoon ja trimmaavat johdon palkitsemisjärjestelmiä entistäkin anteliaammiksi

viime kesänä eli kohta vuosi sitten astui voimaan vanhuspalvelulaki

näitä pora hankkeita mehän puhumme pora hankkeista ikään kuin kaikki ihmiset tietäisivät mitä se sisältää siis poliisin rakenneuudistushankkeita on toteutettu lyhyessä ajassa jo kolme ja niiden avulla on ollut tarkoituksena keventää hallintoa ja siirtää väkeä kentälle

näin korjaantui yksi merkittävä yhteiskunnallinen epäkohta ja samalla toteutui myös vasemmiston pitkäaikainen tavoite sillä olemme ajaneet vanhuspalvelulakia jo pitkään

on syytä kerrata myös miksi tätä rakennepakettia tehdään

arvoisa puhemies

siksi korotamme veroja otamme velkaa yritämme luoda uutta teollisuutta ja pitää kiinni vanhasta

virallisissa raporteissa ja äsken kuullussa hallituksen vastauksessa listataan positiivisia saavutuksia mutta kuitenkin kentältä tuleva palaute on kovin kitkerää

jossakin laki on otettu erittäin tosissaan ja sen kautta vanhuspalvelut ovat kehittyneet myönteisesti mutta jossakin toisessa kunnassa lain vaikutukset palveluihin ovat olleet vähäisiä

lisäksi olemme pakotettuja miettimään voisimmeko tuottaa palvelujamme tavalla joka takaisi laadun ja vaikuttavuuden mutta olisi nykyisiä toimintamalleja vähemmän byrokraattinen ja taloudellisempi

mikä näkemys peruspalveluministerillä on lain täytäntöönpanosta tämän hetken tilanteesta tuolla kunnissa ja miten vanhuspalvelulain vaikutuksia seurataan

uusissa organisaatioissa pomojen palkat ovat nousseet mutta kenttämiehistö kokee painetta ja riittämättömyyden tunnetta

rakennepaketilla ei ole tarkoitus tehdä kiusaa kansalaisille vaan taustalla ovat todelliset taloudelli set syyt ja nyt yritetään turvata palvelut pitkälle tulevaisuuteen

vasemmistoliiton lähtökohta neuvotteluissa oli koko ajan se että rakennepoliittisilla uudistuksilla ei saa vaarantaa hyvinvointivaltion ytimessä olevia julkisia palveluja

tämän kaiken uudistamisen ja muutosten keskellä olisi erityisen tärkeää että tavallisella poliisimiehistöllä olisi suuri luottamus omiin johtajiinsa

valtiovarainministeri rinne puhuu elvytyksestä ja uusista työpaikoista mutta todellisuudessa teki taloutta kiristävän budjettiesityksen joka rapauttaa perusturvaa ja luo työttömyyttä

voidaan kuitenkin kysyä

vasemmiston eduskuntaryhmä antaa tukensa hallitukselle ja on jatkossakin mukana vääntämässä rakennepakettia inhimillisyyden ja tasa arvon suuntaan

poliisin ylimmän johdon on pikaisesti kyettävä palauttamaan täysi luottamus omaan toimintaansa sillä ilman luottamusta poliisin ylin johto on kyvytön suoriutumaan tärkeästä tehtävästään

kansalaisten kriisitietoisuutta on vahvistettu karkeilla uhkakuvilla jotta ihmiset hyväksyisivät perusturvan leikkaukset palvelujen näivettymisen työttömyyden kasvun eläkeiän nostamisen ja nollatason palkkaratkaisut

edellä olevaan viitaten totean että hallituksen välikysymysvastaus ei tyydytä vasemmistoliittoa ja teen seuraavan epäluottamusehdotuksen

eduskunta edellyttää että poliisipalvelut turvataan koko maassa ja että harmaan talouden torjuntaan ja liikenteen valvontaan voidaan osoittaa riittävästi voimavaroja

todellisuudessa matala korkotaso on laskenut valtion velanhoidon kustannuksia ja korkeimman luottoluokituksen menettämisen vaikutus valtionvelan korkotasoon olikin olematon

vanhuspalvelulain toimeenpanoon osoitettiin myös rahaa

hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

todellisuudessa pidättäytyminen palkankorotuksista ja yhteisöveron alentaminen eivät ole sitouttaneet yrityksiä luomaan työpaikkoja ja investoimaan suomeen vaan vaatimukset uusista veronalennuksista jatkuvat ja kotimaisen teollisuuden tuhoaminen etenee vauhdilla

haluaisin jatkoksi kysyä peruspalveluministeriltä miten näitä vanhuspalvelulakiin tarkoitettuja rahoja ja niiden käyttöä seurataan

ovatko kunnat käyttäneet nämä rahat vanhuksiin ja vanhusten hoidon parantamiseen vai onko mahdollista että nämä rahat ovat virranneet täysin muihin kohteisiin

kansainvälinen valuuttarahasto imf ja valtiovarainvaliokunnassa vierailleet kotimaan talousviisaat suosittavat tässä tilanteessa suomelle elvyttävämpää talouspolitiikkaa ja tätä viestiä me vasemmistossa kuulemme herkällä korvalla

työttömyyden kasvu lisää julkisia menoja kasvattaa palvelujen tarvetta aiheuttaa valtion velkaantumista

arvoisa puhemies

pariin asiaan haluaisin minäkin tässä puuttua

tämän vuoksi vasemmistoliitto esittelee ensi viikolla elvyttävän vaihtoehtobudjetin ja syksyn aikana tuomme esille myös konkreettisen elvytyshankkeiden listauksen jonka avulla luodaan kasvua työtä ja hyvinvointia koko suomeen

silloin allekirjoittanut henkilökohtaisesti sai aika hyvän äänimäärän niin hyvän että moni vaalipiirin edustajaksi valittu sai vähemmän ääniä

arvoisa puhemies

lopuksi esitys

hallitus ei selvästikään ymmärrä että tässä tilanteessa suomen ja muun euroalueen tulee edistää talouden kasvua investoinnein ja välttää pitkittämästä ja syventämästä lamaa säästötoimin ja veronkorotuksin

jo näin yksinkertaisen vaalimatematiikan ymmärtäminen tuotti monille vaikeuksia sillä sain hyvin paljon yhteydenottoja ja kysymyksiä miten sinä risto et päässytkään eduskuntaan kun sinä sait enemmän ääniä kuin tuo ja tuo

tästä syystä esitän että eduskunta hyväksyy seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen

hallitus ei suostu kannustamaan taloutta kasvuun ja parantamaan siten työllisyyttä muun muassa riittävin julkisin investointipanostuksin vaan päinvastoin syventää ahdinkoa pienentämällä kotimaista ostovoimaa eläkkeiden työttömyysturvan opintotuen ja muiden etuisuuksien indeksileikkauksella

miten ne ihmiset ymmärtäisivät vielä tätä monimutkaisempaa vaalijärjestelmää kun tuntuu ettei tätä nykyistäkään hyvin moni ymmärtänyt joka perustuu kuitenkin suhteellisuuteen

vaalipiirien yhdistämisestä nähdään täällä aika isoja mörköjä ja vähän tulee viime viikon kuntauudistuskeskustelu mieleen kun nähdään että se on maakuntien hävittämistä ja keskittämistä ja maalaillaan tämmöisiä mörköjä päälle tähän asiaan

näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

voisin tuoda esimerkin tuolta oulun vaalipiiristä

meidän vaalipiirissä on kaksi maakuntaa kainuun maakunta pohjois pohjanmaan maakunta molemmilla on omat maakuntaliitot

aluekeskuksia on ainakin puolenkymmentä ympäri vaalipiiriä eikä silti tässä meidän yhteistyössä eikä demokratiassa ole minkäänlaista ongelmaa niin että ei tässä nyt pidä ihan mörköjä maalailla

kyllä ihmiset tietävät oulun vaalipiirissäkin että kyllönen on ministeri hän tietää liikenneasioista

arvoisa puhemies

ehkä suurin väärinkäsitys tässä julkisessa viestinnässä liittyen kuntarakennelakiin on se että pieniltä kunnilta viedään oikeus järjestää palveluja

eli tämä on tapahtunut jo monta vuotta sitten ja nyt pitäisi ainakin se propaganda lopettaa että pieniltä kunnilta viedään mahdollisuus järjestää palveluja

arvoisa puhemies

tähän keskusteluun eivät kuulu maamiinat eivät ottawan miinasopimukset eivätkä tähän kuulu suomen puolustusvoimien leikkaukset ja tulevat resurssitarpeet

on tärkeää myös se että niille maaseutumaisille alueille jonne ei muodostu vahvoja peruskuntia voi tulla myös kuntayhteistyön kaltaisia liittymiä

me olemme ymmärtäneet niin että tässä operaatiossa ei ole myöskään kyse siitä että suomi ensisijaisesti hakisi sotilaallisia hyötyjä itselleen tämän operaation kautta vaan tässä on kyse hädänalaisten ihmisten puolustamisesta keski afrikassa

mainitsin vain että suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat tahot ovat usein sanoneet että ihmisiä pitäisi auttaa heidän kotimaissaan

ilmeisesti tunnistitte tämän sanonnan selkeästi omaksenne koska viittasitte siihen ja halusitte jotenkin korjata eli nyt on tänään näytön paikka

arvoisa puhemies

silti mielestäni tässä haetaan aika monimutkaiseen ongelmavyyhtiin suhteellisen yksinkertaista ratkaisua ja monesti nämä monimutkaisten asioitten ratkaisut yksinkertaisilla lakimuutoksilla eivät kuitenkaan ole kovin tehokkaita

tässä keskustelussa mitä olen nyt kuunnellut ehkä hieman häiritsee jonkinnäköinen yleistäminen tyyliin että kun huvipuistossa tarjotaan alkoholia niin ihmiset unohtavat sitten lapsiaan sinne

arvoisa puhemies

pyydettiin kaikilta kunnilta ja lähellä olevilta yhteisöiltä lausunnot ja niitä on varmasti ministeriössä mappikaupalla

nämä kaikki on luettu kuntakierrospalaute on analysoitu sen jälkeen on tehty muutoksia siihen etenemisprosessiin jota on väljennetty

tällä kyseessä olevalla esityksellä tullaan panemaan täytäntöön uudelleen laadittu menettelydirektiivi ja samalla tarkistetaan ulkomaalaislain säädösten yhdenmukaisuus vastuunmäärittämisasetus dublin iiin kanssa

tämä ongelma vaatii paljon syvällisemmän analyysin ja oli moni muu lisä olisi maan päällä

paljon monipuolisemmat ratkaisuvaihtoehdot jotta pystytään puuttumaan todella näihin ongelmaryhmiin

on linjattu sosiaali ja terveyspalveluita puututtu demokratiaan erillisselvitysten kautta ja nyt täällä on käsittelyssä tiedonanto ja hallintovaliokunnan mietintö joissa on tätä uutta etenemistapaa linjattu

tässä luonnoksessa ehdotetut merkittävimmät lainmuutokset liittyvät hakijan kuulemiseen haavoittuvassa asemassa oleviin hakijoihin turvallisiin maihin uusintahakemuksiin sekä täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan hakemukseen

tämmöinen koko kansalle tarkoitettu yksinkertainen lakimuutos ei välttämättä pysty ollenkaan puuttumaan niin kuin tässä puheenvuoroissa on kuultu niihin ongelmaryhmiin jotka pakenevat omiin asuntoihinsa jotka juovat jo päivällä kantavat mäyräkoiria jo aamusta lähtien sen ongelmaryhmän asioihin

minä todella haluaisin kuulla mihin oppositio perustaa sen väitteen että tämä on ylhäältä sanelua jossa kuntia ei kuulla ja kuntien mielipiteitä ei mitenkään huomioida ja kaikki asiantuntijamielipiteet jätetään huomiotta koska tämä viimeaikainen toiminta on ollut ihan jotain muuta

totean yleisesti että valiokunnan mietinnössä hyväksytyn hallituksen esityksen oleellisimmat puutteet liittyvät siihen että esityksessä ei ole riittävästi otettu huomioon eikä turvattu tehokkaita oikeussuojakeinoja ehdottomien palautuskieltojen noudattamisen ja keskeisten perus ja ihmisoikeuksien kuten lapsen edun ensisijaisuuden turvaamiseksi

valiokunnan kuulemisessa vähemmistövaltuutetun amnesty internationalin ja pakolaisneuvonnan asiantuntijalausunnossa kiinnitettiin erityistä huomiota juuri näihin tämän esityksen epäkohtiin

lisäksi pakolaisneuvonnan asiantuntijalausunnossa nostetaan esille se että yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevien uudelleen laadittujen eu säädösten implementoinnissa ja nyt myös käsiteltävässä esityksessä korostuu että direktiivien ja vastuunmäärittämisasetuksen yhteisvaikutusta ei olla riittävästi otettu huomioon eikä arvioitu

vertailua eri direk tiivien ja vastuunmäärittämisasetuksen osalta on tehty erikseen eikä aina ole osattu ottaa huomioon että esitettyjen lainkohtien tulee täyttää kaikkien direktiivien ja vastuunmäärittämisasetuksen vaatimukset

arvoisa puhemies

varmasti tämä materiaalin vanheneminen on ihan fakta ja tulevaisuuden määrärahatarpeet todellisia ja tiukkoja mutta tässä mietinnössä on sanottu niin että rahoitus tulee linjata viimeistään seuraavan hallitusohjelman laatimisen yhteydessä

valiokunnassa kyllä huolimatta eri puolueista ja eri näkemyksistä ja arvoista varmaan kaikkien yhteisesti jakama kritiikki on ollut se että ulkomaalaislakiin tulee niin paljon pieniä muutoksia että sen kokonaisuuden arviointi ja hahmottaminen on todella vaikeaa

minusta tuntuu että aika moni poliitikko ei oikein malttaisi odottaa tuonne asti tässä salissakin kuullut keskustelut ja tuo työryhmän työ ja valiokunnan monet ihmiset haluaisivat päästä linjaamaan tätä jo aikaisemmin mutta kyllä se nimenomaan on tämä hallitusohjelman aika ja silloin meidän täytyy kyllä huomioida myös suomen taloudellinen tilanne

täällä edustaja tölli kehotti kertomaan totuuden ja tästä aasinsiltana haluan kysyä pääministeriltä onko valtioneuvoston tiedotus budjettiin liittyen ollut ihan reilua ja totuudenmukaista

valtion taloudellinen tilanne on aika haastava tällä hetkellä ja samaan aikaan sotilaalliset uhat ovat aivan erilaiset kuin aikaisemmin

tämän perusteella olen valiokunnassa tehnyt vastalauseen mukaiset muutosehdotukset ja käsittääkseni niitä ei vielä tässä vaiheessa ole tarpeen toistaa mutta silti totean että ratkaisevassa käsittelyssä tulen tekemään vastalauseen mukaiset muutosehdotukset jotka sisältävät yhteensä yhdeksän eri muutosta tämän lain pykäliin muutosta siihen mitä ovat hallituksen esitys ja valiokunnan mietintö

kun tästä budjetista saatiin sopu ja puoluejohtajat saapuivat suoraan lähetykseen säätytalolle se tuntui kuin maanpäällinen paratiisi olisi avautunut

kymmeniä ja satoja miljoonia jaettiin kohteisiin käynnistettiin elvytystä autettiin eläkeläisiä ja autettiin köyhiä ja joka puolella vain hyvää satoi

meidän täytyy varautua ja muuttaa näitä periaatteita ja se aika on nyt

kuten puheessani sanoin suuret kaupunkiseudut ovat ratkaisevassa asemassa tässä uudistuksessa ja kun nyt nämä selvitykset käynnistyvät niin osaa melkein ennakoida että suurilla kaupunkiseuduilla päädytään selvitysten jälkeen tilanteisiin joissa joku yksittäinen kunta haluaa ikuisesti säilyä itsenäisenä ja estää tämän kuntarakenteen eheytymisen jossakin suurella kaupunkiseudulla

ja kyllä minä ainakin mieleni pahoitin kun huomasin että tämä taitaa todellisuudessa olla jonkinlainen viestinnällinen silmänkääntötemppu koska tätä kirjaa verrataan koko ajan kehyspäätökseen ei siihen budjettikirjaan minkä me viime vuonna täällä päätimme

kysyisinkin pääministeriltä

todennäköisesti tämä kunta on sellainen joka on kaikista parhaiten pärjännyt tässä verokilpailussa ja onnistunut saamaan kaikista parhaat veronmaksajat itselleen ja sitä kautta talous ja kaikki ovat ylivoimaisessa kunnossa tässä seutukunnassa

tässä mietinnössä on ansiokkaasti tutkittu tätä valtion tukea kuntien rakennusten korjauksissa ja tätä on käsitelty myös tuolla valtiovarainvaliokunnan jaostossa budjetinteon yhteydessä

kun tämä kuntarakennelaki ei kauheasti anna mahdollisuuksia tämän pattitilanteen ratkaisuun kun joku käyttää veto oikeutta ja estää järkevän kokonaisuuden synnyn ja syntyy tämmöinen hyväosaisten kapina jossa halutaan kaikki edut pitää itsellään niin jos tämmöisiä selvitystuloksia tulee aikooko hallitus vuoden lopussa kun tarkastelee kuntauudistuksen etenemistä tarkastella uudelleen myös valtioneuvoston toimivaltaa tämänkaltaisissa tilanteissa

tässä lakiesityksessä työurien pidentämisen lisäksi hyvin tärkeä näkökohta on tasavertaisuus eri ammattiryhmien välillä

nykymalli on huonoin mahdollinen ja siitä pitää päästä eroon

sitä tässä keskustelussa on jonkin verran käsitelty

meillä on lukuisa määrä eri ammattiryhmiä esimerkiksi sotilasaloilla opetustoimessa poliisissa joilla on erilaiset eläkesäädökset kuin valtaosalla työntekijöistä

en löydä oikein logiikkaa siitä miksi laki kohtelee heitä eri tavalla

toisilla on ateriaetu ja toiset maksavat itse enemmän ruoastaan

kuitenkin näitä kaikkia ryhmiä koulutetaan verorahoilla monesti julkisen sektorin ammatteihin tarvetta vastaavasti

en löydä siitäkään logiikkaa ja näen että tämä lakiesitys on perusteltavissa enimmäkseen tasavertaisuudella eri ammattiryhmien välillä

valiokunnan kuulemisessa tuli kyllä esille haasteita ja suurin haaste on se että samaan aikaan ollaan vähentämässä hallintovirkamiehiä poliisissa mutta saimme siinä kuulemisessa tietoon että todella sisäasiainministeriö ja poliisihallitus ovat sitoutuneet tulevaisuudessa rakentamaan senioripoliisipolkuja tosissaan

eduskunnan syysistuntokauden alkuviikkojen perusteella voimme hyvin huomata että oppositiopuolueet ovat löytäneet omat teemansa hallituksen haastamiseen

keskustan syke taas nousee kuntauudistuksen myötä kun koetaan että keskustalaisten pikkukuntien itsenäinen asema on uhattuna

sitä kautta kun myös ikääntyvät poliisi ikäluokat ovat hyvin tasasuuruisia eli siellä ei ole mitään ikäpyramidia että tulisi kerralla paljon eläköityviä poliiseja uskon että tämä laki on toteutettavissa ja hyväksyttävissä

kuntarakenteen uudistamisen lisäksi keskustelua aiheuttaa kuntatalouden tilanne ja kaavailtu valtionosuuksien leikkaaminen

arvoisa puhemies

valtionosuuksia lasketaan erilaisilla matemaattisilla kaavoilla ja opposition laskutikku ennustaa aina katastrofaalista talouskuuria kunnille kun taas muiden ynnäilyssä saadaan kuntatalous näyttämään valoisammalta

ne osiot mitkä puheessa koskivat elvytystä ja uusia työpaikkoja kuulostivat ihan samalta kuin esittämässäni vasemmistoliiton ryhmäpuheessa

me kaikki kuulemme joka päivä sitä uutista että verot ovat liian korkeita palkat ovat liian korkeita työmarkkinat eivät ole joustavia

te yritätte kaataa hallitusta asiassa josta on olemassa hallituksen poliittinen päätös

oma mieleni on hämmentynyt esimerkiksi siinä mielessä että eilen julkaistiin taloussanomissa maailman talousfoorumin raportti

ensi viikolla palaamme taas alkusyksyn tilanteeseen kun välikysymyskeskustelua käydään toistamiseen asiasta josta on olemassa ainoastaan hallituksen suunnitelmia ja virkamiesraportteja

suomi on eun kilpailukykyisin maa eli kaikista kilpailukykyisin maa maailman talousfoorumin mukaan